aluksi noudatetaan yhdysvaltain ja kanadan paloturvallisuusmääräyksiä mutta jäädään odottamaan euroopan unionista tulevia

ensi vuonna on maallamme suuria haasteita koska sata komitea saa valmiiksi alustavan mietintönsä ja verotuksen kehittämistyöryhmä istuu samanaikaisesti

näillä määräyksillä oletetaan nuorison vähentävän tupakointia

tekes muuten saa puoli miljardia eli kaksi kertaa enemmän mutta tekesin toiminnastahan paljon on soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä

tupakkatuotteiden mainonta on kielletty ja tupakka askin päällä ei saa olla ilmoitusta siitä että jokin tuote olisi toista vaarattomampi

verotuksen keventämistyöryhmä miettii miten tämä sosiaaliturvauudistus rahoitetaan

tärkeintä tietenkin on talouskasvun ja työllisyyden ylläpitäminen

kilpailutus viroista tapahtuu edelleen samalla tavalla ankaran seulan kautta ja ulkolaisia asiantuntijoita käyttäen ja akatemian toimesta kuten tähänkin saakka

opetusministeri ja opetusministeriö vakuuttavat että akatemiaprofessorit ja tutkijat valitaan edelleen kilpailutuksen kautta ja heidän arvostettu asemansa tulee säilymään vaikka he ovat työsuhteessa siihen laitokseen jossa tutkivat

kuitenkaan me emme selviä pelkällä rahalla terveydenhuollon kustannuksista vaan meidän täytyy todella uudistaa rakenteita

akatemiatutkijat ovat esittäneet huolensa siitä että yliopistoprofessoreiden palkat ovat yleensä pienempiä kuin akatemiaprofessoreiden palkat

tämän vuoksi kysyisinkin molemmilta rouva ministereiltä minkä tyyppistä terveydenhuollon mallia te tulette esittämään meille jos me nyt saamme tämän lain huhtikuun loppuun mennessä käsittelyyn sosiaali ja terveysvaliokuntaan

me nimittäin sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme varsin yksimielisiä siitä millainen se malli voisi olla ja voisimme hyvin toimia konsultteina teille tässä asiassa

opetusministeriö on ollut riemuissaan siitä että akatemiaprofessorit ja tutkijat ovat ensi vuoden alusta yliopistoyhteisössä ja pääsevät osallistumaan sisäiseen päätöksentekoon

särkiniemen kanssa kahdestaan täällä puolustaa hallituksen esitystä sillä tämähän on esitys joka mahdollistaa kelakorvauksen julkisessa sairaanhoidossa

väitetään myöskin että akatemiaprofessorin virka kun loppuu niin hän ei enää pääse takaisin virkaansa yliopistoon

eihän näin ole tähänkään saakka ollut vaan jos professorilla on ollut virka yliopistossa hän on siitä virkavapaalla ja sitten hän palaa virkaansa

tämä järjestyy aika hyvin koska esimerkiksi husissa olemme suunnitelleet niin sanottua hyks oytä jossa siis pääomistaja olisi hyks ja toinen omistaja hyks instituutti

yliopistolaissa onkin varmennettava se minkä olemme jo kuulleet yliopistolain käsittelyn yhteydessä monilta asiantuntijoilta että hyviä tutkijoita ei tähän maahan saada jollei heillä ole tällaista tutkijan uraa eli tenure track

tällaisia suunnitelmia on lukuisia suomessa ja päätarkoituksena on se että julkisen terveydenhuollon ammattihenkilöitä sitoutetaan paremmin julkisen terveydenhuollon virkoihin

on yllättävää että oppositiopuolueet sdp ja vasemmisto haluavat hylätä tämän lakiesityksen

mutta jos sopimukset ovat edullisia he ovat nyt valmiita siirtymään yliopistojen ja tutkimuslaitosten palkkalistoilta jotka akatemia rahoittaa yliopistoihin

vasemmisto ei siis halua että julkisen ter veydenhuollon palveluksessa olevat henkilöt pysyvät viroissaan vaan että loputkin lääkärit ja taitavat hoitajat hakeutuvat yksityisiin yrityksiin ja pysyvästi

tällöin terveystalo ja muut kansainvälisten sijoittajien omistuksissa olevat varsin aggressiiviset terveyspalveluyritykset pääsisivät paremmin hyötymään suomalaisten potilaiden rahoista ja koko kansan verovaroista

tämä esitys ei ole turha koska me todella tarvitsemme suurempia alueita jossa terveydenhuolto järjestetään

on esitetty pelko että lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot julkisen terveydenhuollon tiloissa olisivat verovaroin tuettuja paitsi tietenkin nämä pienet kelakorvaukset

karjula sanoi paras hanke ei ole tähän pystynyt

näin ei mielestäni missään tapauksessa ole vaan esimerkiksi hyksissä on laskettu että hyksin tiloissa oleva vastaanotto on kalliimpi kuin esimerkiksi dextrassa tai terveystalossa

eli nyt on aika kokeilla tai edes jossakin kohtaa suomessa yrittää sitä että saamme yhtenäisiä alueita missä siis sote alueella on yksi johtaja yksi budjetti yksi hoitosuunnitelma ja yksi poliittinen johto

kyllä minä tätä budjettikirjaa lukiessani olen tullut siihen tulokseen että siis nämä veronkevennykset kohdentuvat nimenomaan enemmän pienituloisiin kuin suurituloisiin

se johtuu siitä että hyksissä on varsin kalliit suuret tilat erittäin suuret vyörytykset siis hallinto on siellä kallista siellä on suuret kiinteistömenot ja suuret poistot

potilaille on tietenkin tiedotettava että he ovat nyt yksityisen terveydenhuollon potilaina ja he joutuvat maksamaan vastaanotostaan sen määrän mikä on aiemmin sovittu

ei se ole mikään ihme että tämä ei edisty tämän nopeammin mutta minusta tämä sote aluekokeilu on aivan erinomainen ja siitä nähdään miten tämän kokoinen alue niin kuin kouvola tai eksote tai niin edespäin tulee toimimaan ja muut voivat ottaa siitä esimerkkiä

erikoismaksuluokan potilaita ei itselläni koskaan ollut ja se johtui siitä että pidin erikoismaksuluokkaa kaikin puolin epäoikeudenmukaisena

erikoismaksuluokkahan oli sellainen että sairaala maksoi kaikki kustannukset ja potilas maksoi ainoastaan vähän suuremman asiakasmaksun kuin muut potilaat ja sitten hän maksoi ekstraa lääkärille

tätä pidin epäoikeudenmukaisena enkä sen vuoksi koskaan pitänyt näitä eml potilaita

vasemmistopuolueille merkitsee tämä kaksikanavaisen rahoitussysteemin purkaminen aina kelakorvauksen poistamista ja myöskin työterveyshuollon lopettamista

tässä hyks oyssä taas tilanne on ihan toisenlainen ja olisi mielellään käyttänyt tätä mahdollisuutta koska meillä on paljon erikoistaitoja omaavia lääkäreitä ja hoitajia jotka on hyvä pidättää täällä julkisen terveydenhuollon tiloissa niin että heidän ei tarvitse lähteä muualle pitämään vastaanottoa

työnantajat eivät tule kyllä suostumaan siihen millään että kaikki työterveyshuollon potilaat ohjataan terveyskeskuksiin

pidän kelakorvauksen maksamista julkisen terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta erittäin positiivisena ja uskon että se tulee piankin käyttöön

toinen asia

te ette ole ottanut huomioon että hammashoidossa puolet potilaista käy yksityisellä hammaslääkärillä jolloinka potilas maksaa kaksi kolmasosaa hammaslääkärikustannuksista

sitä ei kuitenkaan tulla koskaan laajentamaan suuriin ja vaarallisiin leikkaustoimenpiteisiin vaan ainoastaan vastaanottoihin ja pieniin toimenpiteisiin

jos hammaslääkärin kelakorvaus poistetaan kaikki nämä potilaat ovat julkisella puolella jossa taas potilas ei maksa edes neljättä osaa kustannuksista

he osaavat suunnitella tämän toiminnan niin ettei siitä synny muille veronmaksajille tai sairaaloille muita kustannuksia kuin vähäiset kelakorvaukset

mistä kaikki nämä rahat tulevat

laki on määräaikainen se oli keskustapuolueen tahto hyväksyimme sen

anneli kiljunen väittää että meillä ei ole mitään muita elvyttäviä toimenpiteitä

katsokaapas nyt tätä lisätalousarvioesitystä kun täällä sanotaan ettei se myös liikenneverkostoa

erkki virtanen

kyllä tässä on aika isoja liikennehankkeita

nyt vasta minulle selvisi se että siis oppositio haluaa että veronkevennykset ovat saman suuruisia kaikille veronmaksajille ja tätä en silloin ymmärtänyt

tämä meidän esityksemme todellakin tähtää siihen että se on prosentuaalinen kevennys

se prosentti on suurempi pienituloisilla ja heillä on vielä tämä ansiotuloverovähennys joka vieläkin lisää heidän tulojaan ja myös eläketulovähennys mutta te haluaisitte siis saman suuruisen euromääräisen verokompensaation

olen viime päivinä tavannut useita suomen yliopistojen edustajia ja he kaikki ovat erittäin tyytyväisiä siihen että yliopistolaki on saatu voimaan

onneksi nyt saadaan myös yliopistojen rahoitus kuntoon ainakin pariksi vuodeksi eteenpäin tämän lain avulla joka suo alemman työnantajan työttömyysvakuutusmaksun yliopistoille eikä tässä laissa ole perustuslaillisia ongelmia

haluaisin vielä kommentoida tätä luomuviljelyä

pulliainen on poistunut

mutta todella maaseudun tulevaisuus uutisoi että puolet luomua johtaisi mittavaan rehuviljan tuontiin

arvoisa puhemies

osa myöskin voidaan jakaa suoraan stmstä tai sitten jakaa niitä terveyttä edistäville yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille joten tämä oikeastaan vaan tekee tämän määrärahan jakamisen järkevä

hiltunen sanoi meidän täytyy päästä tähän maanvaihtoon tai sitten täytyy valtiolla olla niin paljon rahaa että se ostaa näitä alueita meiltä

ne kansanedustajat jotka kauheasti hehkuttavat tämän sipoonkorven kansallispuiston erinomaisuutta eivät luultavasti ole käyneetkään nuuksion kansallispuistossa sillä minun mielestäni kun meillä on koira ja me ulkoilutamme sitä molemmissa puistoissa nuuksio on paljon rikkaampi ja isompi ja nuuksioonkaan ei ole saatu niitä palveluja mitä sinne on kauan sitten luvattu

kyllä nyt sitten toivottavaa on että jos me saamme sipoonkorven kansallispuiston niin siellä ovat nämä palvelut mutta kyllä ne sitten myös nuuksioon täytyy järjestää

hiltunen halunnut käyttää esittelypuheenvuoron

tämä käsittelyssä oleva kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutos on kauan odotettu uudistus

jo vuosia useat omaiset ja myös vanhukset vammaiset ovat kyselleet milloin heidän mammansa ja pappansa voivat muuttaa sille paikkakunnalle jossa he itse asuvat jos tämä henkilö on siis pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja kotikuntalain mukaan se ei ole ollut mahdollista

nyt ministeri risikko on antanut nämä lakimuutokset ja valmistelu on ollut varsin hankalaa koska se kunta josta tämä hoidettava lähtee ei ole ollut valmis suorittamaan niitä korvauksia mitkä sitten tulevat siitä sille uudelle kunnalle

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan mietintö on hyvin ansiokas ja se kertoo niistä ongelmista ja ratkaisuista joita hallitus on esittänyt ja eduskunta hyväksynyt

vähän noloa pitää ensimmäinen puheenvuoro heti valtiovarainministerin jälkeen koska en itse ole mikään suuri talouspolitiikan asiantuntija mutta sain sen paikan kuitenkin

yleensä odotamme että muutto tapahtuisi pohjoisesta ja idästä tänne etelään uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle mutta voi olla päinvastoinkin

rakkauspuolueen eli sdpn vastalauseessa esitetään ihan samoja toimenpiteitä jotka on jo toteutettu tai toteutetaan lähivuosina

tämä kolmas lisätalousarvio on todella erittäin positiivinen suomelle koska tässä nyt nähdään että elvytystoimet ovat purreet ja suomen talous on kääntynyt kasvuun

voi olla että jotkut vanhukset haluavat siirtyä entiselle paikkakunnalleen laitos ja vanhainkotihoitoon

uskon kuitenkin että asia järjestyy ja luotan täysin sosiaalityöntekijöihin jotka sitten joutuvat tekemään nämä varsin hankalatkin sopimukset

seinäjokioulu radan korjaaminen

eli kovin suuresta määrästä ihmisiä on kyse mutta odotamme että vain harva ainakin aluksi haluaa pois kotipaikkakunnaltaan

sitten te esitätte että pitää saada lisää rahaa vuokra asuntojen rakentamiseen

mutta eikö se ole valtiovarainministeri niin että se ei ole toimintamäärärahojen lisäystä vaan se palautuu valtion kassaan arvonlisäverokompensaationa

ette muista että asuntoministeri vapaavuori on tuonut satoja miljoonia euroja vuokra asuntotuotantoon perusparannuksiin ja erityisasumiseen

helsinkiläisenä tässä on mielenkiintoista se että senaatti kiinteistöt myy eteralle tuosta töölönlahden rannalta tontin

potilaan mukana siirtyvät myös hänen verotulonsa uudelle paikkakunnalle sekä valtionosuudet joilla kuitenkaan ei ole paljon merkitystä pääkaupunkiseudulla

vasemmiston vastalauseessa edellytetään että suomi sitoutuu poistamaan maailmanlaajuisen köyhyyden

potilas maksaa myös asiakasmaksunsa tälle uudelle kunnalle mutta tämän uuden asuinkunnan tehtävänä on järjestää sitten tälle henkilölle kaikki ylimääräinen hoito mikä siis tapahtuu laitoshoitokustannusten ulkopuolella

eikö ole parasta poistaa köyhyys tästä maasta

niin kuin esimerkiksi tämä takuueläke joka oli eilen toisessa käsittelyssä ja astuu voimaan ensi vuoden alussa eikö se poista kaikkein köyhimpien eli kansaneläkeläisten ongelmista ainakin osan

todella sosiaalityöntekijöille tämä tulee olemaan suuri haaste sillä he joutuvat sopimaan uuden ja entisen kunnan välillä siitä miten suuret nämä korvaukset ovat

sosiaali ja terveysvaliokunta on lähes jokaisessa lausunnossaan tai mietinnössään kirjoittanut siitä että tämä täytyy saada kuntoon ja samalla tavalla tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota

todennäköistä on että esimerkiksi pohjois karjalassa jos sieltä siirtyy meille vanhus laitoshoidon kustannukset ovat pienemmät kuin meillä helsingin seudulla ja myöskin voi olla että meidän on vaikea järjestää näitä hoitopaikkoja jos yhtäkkiä kovin moni haluaa siirtyä tänne pääkaupunkiseudulle joten tätä lakimuutoksen vaikutusta tulee seurata erittäin tarkasti

se on erittäin tärkeää siinä mielessä että he ovat saaneet lisääntyvää työtä lääkelaitteiden valvonnassa mistä me teimme lausunnon stvssä

kolmas lisätalousarvio on varsin positiivinen ja näyttää sen että tämä pohjois euroopan talouskasvu on lähtenyt käyntiin

myös valtionosuusjärjestelmä olisi uusittava siten että se kannustaisi kuntaliitoksiin ja tervey denhuollon ja sosiaalitoimen hyviin käytäntöihin

nyt vaan toivossa elämme että myös etelä eurooppa pääsee jaloilleen ja hoitaa taloutensa yhtä hyvin kuin me

tämä edellyttää että saamme terveydenhuoltolain hyväksyttyä senhän on ministeri risikko luvannut lähetekeskusteluun ensi viikolla ja syksyllä odotamme sote kokeilulakia joka kyllä äsken hieman tyrmättiin ed

mutta toivottavasti ministerit rehula ja risikko pääsevät yksimielisyyteen siitä että myöskin terveydenhuollon järjestämispykäliä saadaan jo tämän vuoden puolella eduskuntaan ja ne astuisivat voimaan yhdessä terveydenhuoltolain kanssa ensi vuoden alusta

arvoisa puhemies

olen ollut helsingin terveyslautakunnan varapuheenjohtaja nyt viidettä vuotta ja olen joutunut kilpailuttamaan näitä ostopalveluja ja se on erittäin tuskaista työtä koska niitä kriteereitä sosiaali ja terveyspalveluissa on hyvin vaikea laatia ja aika paljon tulee jatkuvasti markkinaoikeuteen näitä valituksia

sen takia näen tämän palvelusetelin tulon vaihtoehtona näille ostopalveluille koska näitä palvelusetelipalveluja ei tarvitse kilpailuttaa kunta ainoastaan toteaa että nämä ovat hyviä palveluntuottajia tekee niistä listan potilasta varten

arvoisa herra puhemies

rajamäki mutta jo poistuneita henkilöitä jotka ovat täysin väärin käsittäneet tämän palvelusetelin luonteen

esimerkiksi edustajat kiljunen ja taiveaho luulevat että se palveluseteli on joku sellainen pussi rahaa kunnan toimistossa ja sieltä jokainen potilas käy itse ottamassa sen rahamäärän minkä hän tarvitsee ja sitten tavallaan itse hakeutuu siihen hoitoon ja päättää mihin menee

ja jos haluamme säilyttää hyvinvointipalvelut niin työuria on ilman muuta pidennettävä siitähän me olemme yksimielisiä

näinhän se nyt ei missään tapauksessa ole vaan palveluntarpeen arvioi julkisen terveydenhuollon lääkäri joka katsoo mitä tämä potilas tarvitsee ja antaa hänelle sen suuruisen palvelusetelin kuin on yhteisesti päätetty ja siihen hoitoon mihin hän on menossa

ministeri virkkunen on pyytänyt opetusministeriön työryhmältä muistion koulutukseen siirtymisen nopeuttamiseksi

arvoisa puhemies

haluaisin vaan kiittää hallitusta siitä että näin nopeasti on saatu tämä uusi design huume mdpv määritellyksi huumausaineeksi jolloinka sen valmistus tuonti hallussapito ja niin edelleen

palveluseteli ei lisää eriarvoisuutta sillä me ainakin helsingissä annamme palvelusetelin tulosidonnaisesti sillä tavalla että köyhät ihmiset saavat setelin kotipalveluihin ja varakkaammat eivät saa mitään seteliä he käyttävät ainoastaan tätä kotitalousvähennystä

kannatan tietenkin lämpimästi tätä asetuksen antovaltuutta että valtioneuvosto voisi myöhemmin tällaisten huumeiden tullessa markkinoille kieltää ne asetuksella jolloinka tämä prosessi nopeutuisi

opiskelemaan täytyy siis päästä nopeammin ja valmistumista tulee nopeuttaa

eli palveluseteli ei ole likikään semmoinen mörkö kuin tässä nyt on peloteltu

nyt ministeri virkkunen odottaakin sitten lausuntoja monilta tahoilta siitä miten tämä asia onnistuu

me tulemme kyllä sosiaali ja terveysvaliokunnassa tekemään sellaisen mietinnön että otetaan huomioon ne vaaratekijät joista tässä monet ovat sanoneet

ministeri risikko on luvannut tuoda terveydenhuoltolain eduskuntaan tänä keväänä ja ensi syksynä saamme sosiaali ja terveysalueiden kokeilulain

vastaisin ed

todellakin tä mä työttömyysvakuutusmaksu olen ollut itse sitä mietintöä tekemässä meidän valiokunnassamme ja valitettavasti näin on käynyt että se on täytynyt tavallaan niin kuin lainata